tuo pankkiunioni todennäköisesti on meidän esityslistalla ja se on iso asia

täysin elintasoonsa tyytyväisten osuus on noussut puolesta kahteen kolmasosaan suomalaisista

suuremmassa yhteistyössä on paremmat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ammattitaidon ylläpitoon ja henkilöstön joustavampaan käyttöön

tämän lisäksi me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia joista kaikkein tehokkain ja positiivisin on työurien pidentäminen eli että ihmiset jaksaisivat ja voisivat tehdä pidempiä työuria

siihen ei lainsäätäjä pysty normia tekemään

en minä kysynyt keskustalta lääkkeitä työllisyyden perään vaan siitä mitä mieltä keskusta on että pitääkö sopeutustoimet tehdä kerralla vai jaksotetusti mutta siihen me emme saaneet vastausta